tässä moneen otteeseen on todettu se että tällä vaalikaudella hallitus on sopeuttanut monella tavalla valtion taloutta mutta tietysti samalla pitää muistaa myös se että aika iso osa tästä sopeutustarpeesta on sysätty kuntien vastuulle mistä on seurannut sitten se että merkittävä osa kuntakentästä on aika merkittävien talousongelmien keskellä

eun ruoka avun merkitys kaiken kaikkiaan on tässä vuosien saatossa koko ajan noussut ja nytkö on sitten käymässä näin että nämä ruoka apuun varattavat varat siirtyvät interventiorahastoista pois sosiaalirahaston puolelle esr rahaston puolelle

mutta ministeri frontexista tullaan katsomaan millä tavalla tornion järjestelykeskus kaiken kaikkiaan toimii

edustaja martti korhonen otti aivan oikein aluepolitiikan aluekehityksen esille tässä keskustelussa tahallisen väärinymmärryksen keskellä

minun on pakko kysyä mitä se itse asiassa kertoo frontexista sen toiminnan tasosta mitä se kertoo siitä millä tavalla frontexin jäsenmaat kaiken kaikkiaan ovat aiempina vuosina panostaneet

ja kun meillä on nyt olemassa se tilanne että meidän rakennerahastojen hallinnointi ja yleensä rakennerahastojen varat ja päätökset siitä ovat monella tavalla auki niin meillä on todella erittäin suuri huoli siitä että käytännössä tämän eun ruoka avun osalta ei synny ainoastaan pientä taukoa vaan tällä hetkellä on erittäin suuri riski siihen että eun ruoka avun osalle tulee lähes vuoden tauko

minusta jotenkin tuntuu että tämä kertoo siitä että jäsenmaat eivät ole riittävästi tähän yhteiseen rajavalvontaan ja sitä kautta frontexiin panostaneet

millä tavalla hallitus on kiinnostunut kaiken kaikkiaan tästä aluekehityksestä

keskustelu on lähtenyt naisille lähdetään että tämä ruoka apu pitäisi saada jatkumaan joustavasti eteenpäin

meillä on käsittelyssä nyt alueitten kehittämisen kannalta aivan keskeinen lakiesitys ja tätäkin lakiesitystä kyllä koskevat ne samat moitteet mitä muun muassa äskeisiä verolakien käsittelyjä

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitysnippu on aika paksu ja tässä vaiheessa tämän tarkkaan sisältöön ei ole ollut mahdollisuutta paneutua mutta ihan muutama keskeinen asia joihin tämän lakiesityksen käsittelyssä tässä talossa on syytä puuttua

tämä selonteko on monella tavalla huolellisesti laadittu perustellaan selkein sanoin ja kattavasti kulttuurin merkitystä sekä suoraan että kerrannaisvaikutustensa kautta mutta samalla itselle tuli tuota lukiessa myös hieman sellainen tunne että osittain se on käytännön kentästä kuitenkin irti

alueitten kannalta äärettömän keskeinen lakiesitys mutta se tungetaan tänne eduskuntaan viime vaiheessa ja vielä sillä tavalla että tämän salikäsittely kohdistuu tänne keskellä yötä

ensinnäkin tämän esityksen taustallahan on tietynlainen erittäin merkittävä ongelma liittyen näihin rakennerahastoihin

nythän käytännössä eu neuvotteluissa epäonnistuttiin rakennerahastojen osalta ja tulevalla rakennerahastokaudella meillä on käytettävissä kaiken kaikkiaan lähes neljäsosa vähemmän varoja kuin tällä rakennerahastokaudella mukaan lukien kansalliset ja eu varat

ensinnäkin tässä selonteossa taiteen ja kulttuurin itsearvoisuuden korostaminen on otettu hyvin esille samoin eettisyys ja ekologisuus on korostettu vanhan ja arvokkaan säilyttämistä ja samalla uuden kokeilun merkitystä

ensinnäkin tämän lakiesityksen osalta on tärkeää että manner suomen maaseutuohjelmalla rahoitettavia maaseudun kehittämistukia ja yritystukia on voitava käyttää laajasti kaiken maaseudun elinkeinotoiminnan sen kilpailukyvyn sekä maaseudun palveluitten edistämiseen siis hyvin laajasti

lisäksi päätösvaltaa aluekehittämisessä ollaan hivuttamassa maakunnan liitoilta ja alueellisilta ely keskuksilta yhä enemmän valtion keskushallinnolle erityisesti työ ja elinkeinoministeriölle

kulttuurikenttähän on uudistunut ja dynaaminen ja on hienoa että uusiin toimintamuotoihin nyt sitten niin monella tavalla kannustetaan sillä tällä alueella näen myös mahdollisuuksia laajaan poikkikulttuuriseen ja talousalueen toimijoitten keskinäiseen yhteistyöhön

hallinnoinnin osalta on syytä korostaa sitä että hallintojärjestelmän on oltava hanke ja yritystukihakijoitten näkökulmasta toimiva ja joustava siis toimiva ja joustava

samalla tavoin ovat kannatettavia selonteon ehdotukset siitä että koulujen tuntityönjakoa kehitetään siten että siinä on enemmän liikkuma alaa valita taideaineitten ja niin sanottujen hyötyaineitten kesken

tähän joustavuuteen liittyy tietysti myös se että eri kehittämisorganisaatioitten henkilöstön koulutuksesta ja valmennuksesta yhteistyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin on niin monella tavalla huolehdittava

ensinnäkin on muistettava että valtaosa valtion panoksista elinkeinotoiminnan kehittämiseen kanavoituu tutkimus ja tuotekehitystoiminnan tukena erityisesti tekesin kautta jonka volyymi on huomattavasti suurempi kuin eu rakennerahasto ohjelmien ja joka kohdentuu erittäin voimakkaasti suurimmille yliopistopaikkakunnille

tästä huolimatta aluekehityslakiesityksessä alueitten kehittämiseen on sotkettu muun muassa kaupunkipolitiikkaa sekä valtion ja kaupunkien välisiä kasvusopimuksia tavalla joka on omiaan rakentamaan tarpeetonta vastakkainasettelua sekä ohituskaistoja myös maakunnan sisällä jaettaessa rajusti hupenevia aluekehitysrahoja

nyt tulisi varmistaa että alueellinen tasa arvo kulttuuritarjonnassa ja toiminnassa varmasti toteutuu ja tulisi taata samalla se että kulttuuria on jatkossakin saatavilla kaikille myös pienellä paikkakunnalla

valiokunnan puheenjohtaja esittelikin hänelle tyypillisesti hyvin ja taidokkaasti tämän asiakokonaisuuden ja valiokunnan mietinnön mutta kuten ed

suomen eri alueitten tasapuoliseen toimintaan ja kohteluun ei elyjen ja elyjen toimintojen keskittäminen sovi millään tavalla

hallinnointiin liittyy oleellisesti myös se että eu rahoitukseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa on vähennettävä

kuten tässä on todettu niin tämä ympäristövastuudirektiivihän on lähtökohtaisesti erittäin hankala täytäntöönpantava koska siinä tarkoitettu vastuu poikkeaa osin voimassa olevasta säätelystämme

laaja alaisen kulttuurin siirtäminen ja siirtyminen suuriin keskuksiin ja maamme metropoleihin asettaisi väistämättä osan väestöstä eriarvoiseen asemaan ja siksi siihen pitää kiinnittää erityisen suurta huomiota

tämän kaiken lisäksi säätely on meillä hyvin hajallaan eri laeissa eikä ole yhtä sellaista ympäristövastuulakia joten tämä kokonaisuus on todella vaikea

ymmärrän tämän käsittelyssä olevan sosiaali ja terveydenhuollon uudistustarpeen eri tekijöitten kautta

näitten kehittämishankkeitten rahoituksessa on myös ehdottoman välttämätöntä että tuen maksatukset ja maksatusten jaksottaminen eivät vie hankehakijoita maksuvaikeuksiin eli tällä hetkellähän meidän semmoinen tietynlainen ongelma on se että hankehakijoille syntyy kustannuksia mutta maksatukset sitten seilaavat pahasti jälkijättöisesti

tämä linjaus on monella tavalla alueitten kehittämisen kannalta vahingollista

väestö ikääntyy huoltosuhde muuttuu palveluihin kohdistuu enemmän ja enemmän odotuksia ammattitaitoista työvoimaa on entistä vaikeampi saada palvelut eritoten terveydenhuollossa kallistuvat perusterveydenhuolto osittain rapautuu ja niin edelleen ja niin edelleen

kulttuuri kaikkine osa alueineen on entistä enemmän alueitten tulevaisuuden keskeinen kehitystekijä mutta silti usein harvaanasuttujen syrjäseutujen kulttuuritoiminnot unohtuvat ja jäävät ilman määrärahoja

se on suuralueitten eli etelä ja länsi suomen ja itä ja pohjois suomen tekemän sopimuksen vastainen huolimatta siitä että aiemmin työ ja elinkeinoministeriö aina ministereitään myöten oli luvannut noudattaa tehtyä sopimusta

toivonkin tarkempaa selvitystä siitä miten paikallista alueellista ja maakunnallista kulttuuria tuetaan ja miten taiteen ja kulttuurin saatavuus ja jatkuvuus turvataan myös harvaanasutuissa maamme osissa

rakennerahastojen hallinnointi on tarkoitus keskittää ely keskuksia koskevaan lakiin kirjatulla asetuksenantovaltuudella neljälle ely keskukselle

aivan näin lyhyesti puhemies voisi todeta että noin nopealla läpikatsomisella myös tämän hankehallinnoinnin osalta tässä lakiesityksessä on moniakin sentyyppisiä asioita jotka joustavoittavat tätä hankejärjestelmää mutta toivon että täällä talon käsittelyssä nimenomaan tähän joustavuuteen nyt sitten kiinnitetään erityistä keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään maa ja huomiota

eli on väistämättä löydettävä entistä tehokkaammat tavat järjestää ja tuottaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja kaiken kaikkiaan tämä tehokkuustarve tulee vain korostumaan kun julkisen sektorin kunnat mukaan lukien taloustilanne avautuu edessämme vielä nykyistä valitettavasti kirkkaammin

arvoisa puhemies

on pakko todeta että henkilökohtaisesti olisin ollut hyvin halukas rajaamaan tämän direktiivin soveltamisalan vain natura alueitten sisälle mutta tämä ei liene mahdollista

eihän nyt tilanne suinkaan rehellisyyden nimissä näin ole

keskustan ryhmäpuheenvuorossa esitettiin rahoitusmallin osalta tällaista erillistä projektia mikroavustusjärjestelmää jossa esitetään että taidelaitosten ulkopuolinen kulttuuritoiminta kuten esimerkiksi pienet kesäteatterit tarvitsee mallin jossa avustusta voisi hakea kymmeniä tai satoja euroja

kyllä talvivaara on edelleen nikkelikaivos ja se uraanin määrä mille sieltä pyydetään talteenottolupaa on kuitenkin hyvin vaatimaton ja vähäpätöinen

sen takia haluankin ottaa esille täältä valiokunnan mietinnöstä kaksi merkillepantavaa näkemystä ja kantaa

tärkeää on löytää ratkaisu uudistus joka kantaa pitkälle eteenpäin ja turvaa sote palvelut tasa arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkialla suomessa siis myös tarvittavat lähipalvelut

huomioiden myös suomen taloudellisen tilanteen voi todeta että tämän vuoden toinen lisätalousarvio painottaa aivan oikeita asioita

samalla se avaa hallitukselle mahdollisuuden muuttaa merkittävästi muitakin aluehallinnon tehtäviä ilman että eduskunta on edes tietoinen asiasta

kun nyt joka tapauksessa oli varannut tälle puraisi lupia talvivaaran uraanilupaa tullaan käsittelemään niin on äärettömän tärkeää että siinä yhteydessä myös arvioidaan hyvin tarkoin että talvivaara on todella täyttänyt kaikki ne ehdot joita sen toiminnalle nykyisissä ympäristöluvissa on määritelty

palvelujen saatavuuden lisäksi on välttämätöntä että sote järjestelmä nostaa muutosten keskiöön sairauksien ennaltaehkäisyn ja ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin

arvoisa puhemies

on äärettömän tärkeää että lisäbudjetin kautta panostamme lisää asuntotuotantoon ja infrarakentamiseen lisäämme työllisyys ja koulutuspoliittisia toimenpiteitä li säämme yritysrahoitusta ja mahdollistamme uusia energiahankkeita sekä metsäsektorin toimenpiteitä

on varmasti totta että vielä noin kolmen vuoden perusteella ei suuria johtopäätöksiä tämän lain vaikutuksista voi tehdä

jatkossa hankkeisiin ei voisi enää käyttää rakennerahastorahaa koska tukikelpoisten hankkeitten tulee olla hallituksen päättämän rakennerahasto ohjelman mukaisia

arvoisa puhemies

sanoisin sillä tavalla että tuontyyppiseen ajatteluun on myös siellä hallitusaitiossa syytä tarttua kiinni ja pyrkiä siihen että rakennetaan yhteistä tulevaisuutta myös kuntakenttään

ja tämän uudistuksen pitäisi nostaa keskiöön myös se että jokainen meistä ymmärtää entistä paremmin vastuun itsestään ja lähimmäisistämme myös tulevaisuudessa

totta on varmasti myös se että lainsäädännön pitäisi olla melko vakaata eikä tämänkään lain osalta voida tehdä isoja muutoksia muutaman vuoden välein

arvoisa puhemies

valitettavaa vain on se että vientivetoisen yhteiskuntamme talous ei parane ennen kuin vientimme vetää tai toisin sanoen ennen kuin viennin kehitys suhteessa tuontiin oleellisesti paranee

perusrakenteen investointituki on erittäin vaikuttavaa vipu osarahoitusta niin itä ja pohjois suomessa kuin erityisesti etelä ja länsi suomen alueilla

tämä lakiesitys on todella erittäin merkittävä lakiesitys suomalaisen elintarvikeketjun kannalta

kahdeksan kainuun kuntaa jatkaa maakuntakokeilun päättymisen jälkeen edelleen täysin sillä samalla maakuntakokeilun kaltaisella mallilla sosiaali ja terveydenhuollon toimintaa

harmillista tietysti on se että monista eri syistä tämä iso perusratkaisu venyi tänne näitten valtiopäivien aivan loppuvaiheeseen

kuusiston näkemykseen siitä että oleellista on se että ihmiset tuntisivat tarvetta vaikuttaa politiikassa äänestää

siellä on saatu hyviä kokemuksia esittävien taiteitten soveltamisesta syrjäytyneitten nuorten ja monikulttuuristen ryhmien aktivoimisessa

ne koskettavat niin työn ja perhe elämän yhteensovittamista kuin myös syviä uskon ja vakaumuksenkin kysymyksiä

kun tilaisuus on niin kysyn ministerin vastauksia kolmeen tällaiseen aika voimakkaaseen väittämään mitä tässä ennakoivassa keskustelussa nyt tämän lakiesityksen osalta on esiintynyt

kuten todettua niin kuntien valtionosuuksilla ja niihin kuuluvalla verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella pyritään turvaamaan kuntien mahdollisuudet järjestää riittävän yhtenäiset peruspalvelut hyvinvointipalvelut maan eri osissa kohtuullisella vero ja maksutasolla

päättyvällä ohjelmakaudella kyseistä tukea on käytetty muun muassa yritystoimintaa palvelevan liikenneinfran osarahoitukseen sekä tarkasti määriteltyyn yritystutkimusyhteistyöhön jotka eun komission mukaan ovat edistäneet suomen kilpailukykyä

minkä vuoksi jatkaa

on todettu että yhden syrjäytyneen palauttaminen täysipainoiseen normaalielämään säästää yhteiskunnalta jopa miljoona euroa

itse uskon myös erilaiseen sote kokemukseeni liittyen että sotelle asetettujen tavoitteitten osalta on aivan keskeistä näitten sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen syvä integraatio joka vielä erityisesti korostuu sitten täällä lainmukaisella tuotantovastuualueella

mitä tähän edelliseen puheenvuoroon alueitten kehittämisestä nyt sitten tulee ainoastaan yhdessä ryhmäpuheenvuorossa otettiin koko maan kehittäminen esille ja se oli muuten keskustan puheenvuoro

on välttämätöntä että kuluttajien valinnanvapauden rinnalla on huomioitava niin yrittäjien valinnanvapaus kuin myös työntekijän asema ja tietysti olisi myös tärkeää että kyettäisiin huolehtimaan siitä että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus pyhittää itselleen edes yksi vapaapäivä viikossa

sen sijaan korjausrakentamisen kasvu ei ole taittunut laman aikaan ja siihen valtion tukipaketilla on ollut aivan oleellinen merkitys

ensinnäkin tämä tuonti

eli siis voidaan todeta että tällainen toiminta kulttuurin taiteen kautta olisi yhteiskunnan kannalta myös hyvin kannatettava sijoitus vaikka päätarkoitus itse asiassa onkin rikastuttaa yksilön elämää

työllisyys seuraa tuotannon romahdusta ja viennin ongelmista johtuen suomessa tuotannon lasku on ollut keskimääräistä pahempi

toinen hyvin iso vahva väittämä on ollut se että hinnat nousisivat muun muassa siksi ettei määräävässä markkina asemassa oleva voisi myydä tuotteita alle ostohintojensa

mitä kehyspäätöksissä sitten tapahtuu

on täysin järkevää totta kai tämän haitta asteen poistaminen mutta samalla meidän täytyy myös tehdä jotain sen eteen että kaikki veteraanimme sotainvalidit myös osaisivat hakeutua kuntoutukseen

kun nyt puhumme valtionosuusjärjestelmämme radikaalista uudistamisesta on hyvä muistaa se että tällä hallituskaudella mittavat valtionosuuksien leikkaukset sekä verotulojen tasausjärjestelmän murentaminen ovat aika monella tavalla eriarvoistaneet kuntia ja kokonaisia alueita

eli tämä kauppojen aukiololaki on monella tavalla hyvin monisyinen lakikokonaisuus jossa on huomioitava monia eri asioita

maailmanlaajuinen trendi osoittaa että tulevaisuudessa kasvun toimialoja ovat esimerkiksi bioenergia ruuan omavaraisuus puhdas vesi kaivannaismineraalit sekä matkailu

ehkä kahteen erityiskysymykseen kiinnitän huomiota eli ensinnäkin tämä poikkeuslupien käsittely

kolmas tällainen mielenkiintoinen väite on se että kaupat eivät uskaltaisi enää suosia lähituotteita ja pientuottajat joutuisivat tulevaisuudessa kilpailemaan kansainvälisten elintarvikejättien kanssa

meillä on kuitenkin näitä kuntakohtaisia tilanteita että osittain kaikkia varattuja kuntoutusmäärärahoja ei ole edes käytetty kuntoutukseen siitä syystä että välttämättä kaikki siihen oikeutetut eivät ole edes hakeutuneet kuntoutukseen ja heitä ei eri syistä tavoiteta

on myös välttämätöntä ja myönteistä että laissa lähipalveluitten osalta on maininnat jotta ihmiset voivat olla isomainen ote ihmiset voivat luottaa palveluitten saamiseen niin taajamissa kuin myös haja asutusalueilla

erityisen ongelmallista on nuorisotyöttömien määrän raju lisääntyminen liki koko maassa ja on todella sanottava että mitkään toimenpiteet eivät ole liikaa pyrittäessä ehkäisemään työttömyyttä ja aivan erityisesti nuorisotyöttömyyttä

meillä on iso määrä kuntia joilta ollaan leikkaamassa myös tällä vaalikaudella kuntapalvelujen järjestämiseen tarkoitettuja valtionosuuksia kolmella tavalla eli kiinteistöveron poistamisella valtionosuuksien tasauksesta valtionosuuksien tasasuuruisella leikkauksella sekä tällä valtionosuusuudistuksella

euroopan talouden mahdollisimman vakaa kehitys on tietysti koko suomen etu ja senkin takia näen ainoana vaihtoehtona että tässä takausohjelmassa suomi on myös mukana

esitänkin että nämä mietinnön vastalauseen mukaiset lakiehdotukset otetaan käsittelyn pohjaksi

mikä mielenkiintoisinta niin tätä kolmatta väittämää käytetään jo osittain kauppaketjuissa hyväksi niin että lähituotteitten hintatasoa on laskettu

lukuisille yrityksille ja alueille näitten poikkeuslupien nopea selkeä ja tarpeet huomioiva käsittely on aivan elintärkeää

mitä te oikein ajatte takaa

esityksessä on epäilemättä edelleen ongelmia kuten moneen otteeseen täälläkin on todettu on demokratiaelementissä ongelmia näillä isoilla sote alueilla ja totta kai näyttää olevan erittäin suuri ongelma myös tämän järjestelmän rahoitukseen liittyen

onkin tärkeää että budjetissa on räätälöity erillistä kokonaisuutta nuorten ja vastavalmistuneitten nopeaan työllistymiseen kuten myös siihen että lisätään koulutuspaikkoja

vastalause pitää sisällään myös lausumaehdotuksen ja sen tulen esittämään sitten lain toisessa käsittelyssä

tämän päivän lehtitietojen mukaan portugalin keskuspankki varoittaa hyvin vahvasti maan talousongelmista ja on esittänyt myös listauksen erilaisista keinoista maan talouden vakauttamiseksi

totta kai peruslähtökohdan pitää olla se että käsittely on mahdollisimman tasapuolinen lupakäytäntö on tasapuolinen ja lupakäytännön pitää olla kohtuullisen selvä ja yksinkertainen

tähän keskustan vastalauseeseen on yhtynyt myös perussuomalaisten valiokuntaryhmä

tässä laissa olevan rahoitusmallin osalta kyllä rohkenisin toivoa silläkin tavalla että toivottavasti tämä ei ehdi käyttöön missään vaiheessa siis itse tämä lainmukainen rahoitusmalli vaan löydetään sitten ratkaisut rahoituksen monikanavaisuuden purkamiseen ja sillä tavalla että tämä niin sanottu

tähän eriarvoistamiseen ja eriarvoistumiskehitykseen myös muun muassa perustuslakivaliokunta on puuttunut käsitellessään kuntien valtionosuusleikkauksia useampaan kertaan

itse asiassa kysyisinkin ministereiltä sitä missä määrin on mahdollista kriisin nyt nähtävissä olevassa etenemisaikataulussa että euroopan heikon talouden maat kykenevät omin keinoin esimerkiksi budjettitaloutensa kautta yhdessä talouskehityksen kanssa ehkäisemään oman kriisinsä mikäli nyt tämä irlannin kriisi pystytään ikään kuin torppaamaan irlantiin

jos jotain lohdullista tähän taloustilanteeseen hakee niin se on se että valtio pystyy erittäin matalien korkojen kautta rahoittamaan velkaantumisen hyvinkin voisiko sanoa halvalla tai edullisesti

perustuslakivaliokunta puuttuu tästä lähtökohdasta myös tähän uudistusesitykseen antamassaan lausunnossa

arvoisa puhemies